kalmarin lakialoitteen kiittelijöihin

nuoret jotka ovat voinee sanoa koko ikänsä tottuneet käyttämään verkkopalveluja ottavat varmasti niin sanotut virtuaalikokoukset omikseen jos yhdistykset sellaisia tarjoavat

ottamatta nyt lainkaan kantaa edustaja tolppasen esityksen yksityiskohtiin on hyvä että tämä asia jatkuvasti nousee esille

lakialoitteessa ehdotetulla verolla leikataan vanhoilta vesi ja ydinvoimaloilta osa päästökaupasta aiheutuvasta ansiottomasta edusta

arvoisa puhemies

toivonkin että tämä ed

kelamaksun poisto on työmarkkina ja muussa poliittisessa keskustelussa liitetty työeläkemaksujen korotukseen

kalmarin lakialoite on juuri se yksittäisen rivikansanedustajan alulle panema lakialoite joka tällä kaudella toteutuu

windfall vero ei johda sähkön hinnan nousuun

tietysti nuo lääkärit usein kyllä toteavat en tiedä onko sitä sopivaa sanoa että objektiivinen näyttö on vähäinen mutta subjektiiviset tuntemukset ovat sitäkin suuremmat

uusi laki ei kuitenkaan pakota yhdistyksiä toimimaan verkossa jos ne eivät niin halua tehdä

sähköisen etäosallistumisen salliminen tulee aina kirjata yhdistyksen sääntöihin ja etäosallistuminen voidaan rajata koskemaan esimerkiksi ainoastaan henkilövalintoja

ansiosidonnaisten eläkkeiden maksun turvaaminen on työeläkejärjestelmän kestävyyden kannalta tärkeää mutta kelamaksun poistuessa nämä varat jäävät pois perusturvan rahoituksesta

mutta kyllä tietysti täytyy ottaa huomioon että kansalaisen pitäisi voida ymmärtää se päätös

ja vaikka sitten tulisi tuon eu rahan kautta vielä toinen mokoma raha on kovin niukka kriisissä olevien ja kriisiytymässä olevien tilojen ongelmien hoitamiseen

lakiesityksessä etäosallistuminen sallitaan ennakko osallistumisena ennen varsinaista fyysistä kokousta tai reaaliaikaisesti kokouksen aikana

sen takia tämä koordinaatio tämän hoitavan lääkärin ja asiantuntijalääkärin välillä olisi jollakin tavalla hoidettava

voi olla oikeaoppista että perusturva rahoitetaan yleisistä verovaroista mutta tämän periaatteen noudattaminen on käytännön tasolla kovin selektiivistä

ennakko osallistuminen voi joissain tapauksissa olla ongelmallista mutta esimerkiksi sähköpostin kautta tapahtuva ennakkoon äänestäminen on yhdistyksen jäsenen kannalta helppo ja vaivaton tapa osallistua yhdistyksen päätöksentekoon

herra puhemies

pääasiassahan nuo ongelmat edelleen johtuvat näistä venäjä pakotteista ja olisi tärkeää että maidon ja sianlihan tuotannolle voitaisiin jo tänä vuonna antaa tätä apua

kannatan jo tässä ensimmäisessä käsittelyssä kovasti edustaja kallin esittämää lausumaa ja myös toisessa käsittelyssä tulen sitä kannattamaan

se pitäisi saada tämän vuoden puolella maksuun ja ensi vuoden puolelle varmaan menevät velkaantumisesta johtuneitten ongelmien hoitamiseen liittyvät päätökset

se on aivan selvä tietysti että kun oikein huono ehdotus muuttuu vähän paremmaksi niin tulee hyvä mieli

suurten työnantajien strateginen tavoite on ollut päästä eroon työnantajan kansaneläkemaksusta mutta selvää on ettei suurteollisuus hevin ota itselleen vastaavaa vero tai maksuerää rasituksekseen muuta kautta

kht ja htm tilintarkastajien käyttöä ehdotetaan laajennettavaksi siten että tilintarkastuslaissa säännellyt raja arvot ylittävien yhdistysten tulee käyttää auktorisoituja tilintarkastajia

toivon että tämä lakialoite saa tukea kokoomusjohtoisessa valtiovarainvaliokunnassa

tekijät siis kirjailijat kääntäjät kuvittajat ja muusikot ansaitsevat kohtuullisen korvauksen teostensa lainaamisesta

ratkaisu asiassa pitää tehdä lähikuukausina eikä tämän ratkaisun tekemisen yhteydessä ole itsetarkoituksellista välttää poliittisen jännitteen syntymistä

tällä varmaan jotenkin selvitään

erityisesti toivon että kokoomus tukisi tätä aloitetta sitähän on kuitenkin ainakin historiallisesti pidetty yrittäjäpuolueena ja toivoisin että tämä puoli paljastuisi nyt sitten tässäkin eduskunnassa ja tämän hallituksen hallitessa

se on aivan varmaa että tästä joku kärsii joko autokauppa kärsii tai taksiyrittäjä kärsii luultavasti molemmat mutta lopputulos on kuitenkin tällaisenaan siedettävissä

arvoisa puhemies

kotitalousvähennyksen perusteeseen näyttää olevan tarjolla jokseenkin loputon luettelo erilaisia elantomenoja jotka eivät perinteisen tuloverojärjestelmän perusteiden mukaan ole vähennyskelpoisia

kannattaa siis tarkoin pitää silmällä miten valtiovarainministeri esittää kansaneläkemaksuaukon täytettäväksi

pienimpien yhdistysten vapautus lakisääteisestä tilintarkastuksesta on tarpeellista sillä kht tai htm tilintarkastus aiheuttaisi niille kohtuuttoman suuria kustannuksia

kysynkin milloin hallitus aikoo tehdä tässä asiassa parannuksen vai onko se unohtanut kokonaan suomalaisen kirjallisuuden tekijät

kysymys ei ollut kotona tehdystä työstä

yhdistysten toiminnantarkastus vastaa uudessa asunto osakeyhtiölaissa säänneltyä toiminnantarkastusta jonka mukaan toiminnantarkastajan ei tarvitse täyttää tilintarkastajaa koskevia ammatillisia kelpoisuusvaatimuksia eikä toiminnantarkastajan lausuntoon sovelleta tilintarkastusta koskevia yksityiskohtaisia normistoja

päätöksen sisältö määräytyi pitkälti muuttokuljetuksen osuuden perusteella joka kuitenkin on vain osa näistä muuttopalvelun kustannuksista tähän tässä ed

tämä asia

on huomioitava että eduskunta tämän lakialoitteen pohjalta sääntö

samalla voitaisiin laajentaa kotitalousvähennystä kodin tekniikkaan kuuluvien kalusteiden purkuun ja uudelleenkokoamiseen muuton yh teydessä

talousarvioaloite kuusisataakaksi lähetetään valtiovarainvaliot

pöydällepanoa varten esitellään päivystyksen kahdestoista asiaa pui myös neuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kolmaskymmenes yhdettätoista kaksituhattakaksitoista pidettävä täysi lista nytkin käynyt

samoin voitaneen edetä menetellä parrishin kolmetoista viiva viisitoista on

maksetaan alle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomi on asettanut kansallisella lainsäädännöllä kynnysarvot pienimuotoisen tuotannon määrittelylle muun muassa virvoitusjuomien osalta

opetus ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei myöskään ole tulossa indeksikorotuksia mikä asiasisällöllisesti merkitsee myös leikkausta

täällä on käyty hyvin aiheellista keskustelua siitä pitäisikö niin sanottujen mummonmökkien kiinteistöverotusta lieventää nyt salissa olevasta ehdotuksesta eli hallituksen ehdotukseen verrattuna ja onko tämä muutosesitys ylipäänsä kohtuullinen vanhojen asuinrakennusten kannalta

arvoisa puhemies

vähämerkityksellistä valtion tukea säätelevä eun de minimis asetus mahdollistaa huomattavasti korkeammankin alarajan asettamisen veron ulkopuolelle jäävälle toiminnalle

mineraaliperäisten luonnonvarojen merkitys on suuri

hallitus on nyt esityksessään porrastamassa virvoitusjuomien veroa kahteen veroluokkaan

tavoite on hyvä mutta toteutus ontuu

koska kotimaiset marjat ja hedelmät sisältävät luontaisesti vitamiinien lisäksi myös sokereita nousee valmistevero korkeampaan veroluokkaan vaikka sokeria ei erikseen mehutiivisteeseen lisättäisikään

kaivostoiminnan kasvu voidaan turvata pitkällä aikavälillä etsimällä aktiivisesti uusia malmiesiintymiä

megaluokan kysymys on se että kiinteistöverotuksessa noudatettavan rakennusten jälleenhankinta arvon siis asuinrakennusten jälleenhankinta arvon laskentaperusteet ovat samat koko maassa

mehujen suomalainen pientuotanto on tyypillisesti juuri tällaista korkeampaan veroluokkaan päätyvää aidoista raaka aineista valmistettua tuotantoa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä merkitsee sitä että asuinrakennus on samanarvoinen kiinteistöverotuksessa sijaitsee se sitten hyrynsalmella tai espoossa

mineraali ja kiviaineksen saatavuus on turvattava pitkällä aikavälillä jotta teollisuus saa välttämätöntä raaka ainetta liiketoimintansa ylläpitämiseen

on totta että asumiseen kohdistuva kiinteistöverotus on eri syistä nousemassa ensi vuonna toimeenpantavassa kiinteistöverotuksessa merkittävästi

arvoisa puhemies

teen seuraavan vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen

hallituksen päätökset heikentävät ammattikorkeakoulujen mahdollisuutta kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti

monilla toimialoilla ja yrityksillä menee suomessa erittäin hyvin tällä hetkellä mutta yhtä lailla monilla toimialoilla ja yrityksillä menee erittäin huonosti ja nämä yritykset tarvitsisivat paikallisen sopimisen mahdollistamaa tilannekohtaisuuden huomioon ottamista

metsäteollisuuden olisi nyt saatava rakennemuutoksesta selviytyäkseen uusia tuotteita perinteisten rinnalle

selvää on että kilpailukyvyn saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttävät tästä eteenpäinkin yrityksissä jatkuvaa saneerausta ja prosessien tehostamista

mutta on sitten tulossa ja hallituskin nämä esityksessään kertoo muita korotuksia jotka hallinto pystyy tekemään sillä jo laissa nyt olevin valtuuksin

menosäästöt uhkaavat pienten lukioiden olemassaoloa

puu on uusiutuvana luonnonvarana fossiilisiin tuontipolttoaineisiin verrattuna ylivoimaisesti parempi vaihtoehto kunhan samalla pidetään huoli metsävarojen kasvusta

viime aikoina on puhuttu paljon kotimaisen kulutuskysynnän merkityksestä taloudellisen kasvun moottorina

metsätalouden kestävyyden kannalta puun energiakäyttöä on mahdollista lisätä tuntuvasti nykytilanteeseen verrattuna sillä metsien käyttömahdollisuuksia jää vuosittain runsaasti hyödyntämättä

kotimaista kysyntää ei sovi väheksyä mutta tosiasia on että se kohdistuu varsin merkittävästi myös tuontitavaroihin ja palveluihin

siis tulossa on tasokorotus näihin asuinrakennusten jälleenhankinta arvoihin ja tämä siis koskee kaikkia asuinrakennuksia niin vanhoja kuin uusiakin

metsiemme puuvaranto lisääntyy vuosittain sillä metsien hakkuut ovat vakiintuneet tasolle jossa vain puolet metsien vuotuisesta kasvusta hakataan

lisäksi tonttien arvoihin siis rakennusmaan arvoihin myös näitten asuinrakennusten alla olevan tontin arvoon on tulossa tasokorotuksia useampaakin kautta ensi vuonna verohallinnon päätöksellä

arvoisa puhemies

tavoite on tietysti kannatettava